kunnat joutuvat supistamaan toimintojaan kun valtio ei anna niille sitä valtionosuutta jota siellä tarvittaisiin ja nimenomaan naiset joutuvat kiristämään työtahtiaan ei voida palkata sijaisia ja muita

valvontaa pitää tehostaa ja kokemuksesta tiedämme esimerkiksi ruotsista että tämä käänteinen arvonlisäverojärjestelmä jolla siis tarkoitetaan järjestelmää jossa veronmaksu on siirretty työsuoritukset tekeviltä aliurakoitsijoilta työsuoritukset vastaanottavalle pääurakoitsijalle pitää pitkät aliurakointiketjut paremmin järjestyksessä saamme työntekijät oikeudenmukaisemman kohtelun piiriin saamme heidät maksamaan verojaan suomeen

arvoisa puhemies

jos tätä asiaa ajattelee ihan näin kansan terveellä järjellä niin tulee kyllä mieleen että ehkä te herra pääministeri kuitenkin sisimmässänne tunnistitte silloin tapahtuneen jotain väärää suhteessa tähän taloudelliseen tukeen

arvoisa puhemies

hallitus teki vakavat virheet tämän eläkeiän noston osalta

arvoisa valiokunnan puheenjohtaja vanhaan hyvään aikaan tämmöinen hallituksen esitys olisi palautettu tai hylätty

sen lisäksi hallitus rikkoi omaa hallitusohjelmaansa jossa oli kirjattu että eläkeuudistuksia tehdään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa

en ollenkaan ihmettele sitä että sosialidemokraatit ovat jättäneet tästä asiasta vastalauseen ja edellyttäneet että voimassa oleva laki säilyy voimassa

meiltä karkaa luulisi edes valtiovarainministeriön olevan kiinnostunut siitä kuinka monia kymmeniä miljoonia veroja jää tulematta suomeen kun tähän asiaan ei puututa

arvoisa puhemies

mustajärven kanssa

kyllä tässä on ihan oikeasti niin kuin huolestunut siitä että tässä ikään kuin luodaan sen kaltaisia uhkakuvia ja ymmärretään tahallaan väärin

he tukivat poikkeuksellisen mahtavalla summalla keskustan vaalityötä

ja kun tiedän että tekin sisimmässänne olette rehti suomalainen mies niin on kiistatta ollut vaikeuksia tunnustaa eduskunnan edessä sitä että te olitte mukana sopimassa näistä rahoista

hän ei ole mielestämme riittävän vakavasti tähän asiaan puuttunut

pitäisi puuttua

se oli ensimmäinen hallituspuolueitten edustajan asiallinen puheenvuoro

mutta tästä hallituksen esityksestä joka koskee saatavuusharkinnan poistamista tässä tilanteessa työelämävaliokunnassa poliisi maahanmuuttovirasto akavan asiantuntijat sttkn asiantuntijat sakn asiantuntijat olivat sitä mieltä että se ei nyt istu tähän tilanteeseen kun lain sisällä ei ole niitä valvontaelementtejä mukana

kiitos siitä

te totesitte

mutta sen kyllä muistan täsmälleen olisinko ollut käsittelemässä kehittyvien maakuntien suomen asioita muussa yhteydessä kuin täällä eduskunnan kuppilassa käydyssä keskustelussa ja sen kyllä muistaisin

hallituksella on moraalivaje ja se on minusta merkittävämpi kuin itse asiassa tämä kestävyysvaje josta myöskin paljon puhutaan

valiokunta sitten tuskissaan enemmistön voimin kirjoitti valiokunnan mietintöön erilaisia hienoja hyviä lauseita mutta sen valvonnan olisi pitänyt olla sen lain sisällä

nyt on kuitenkin todettu että toisin tapahtui niin että annos nöyryyttä annos rehellisyyttä suomen kansanedustajia eduskuntaa kohtaan

jollette te sitä tee niin teillä on mahdollisuus äänestää sitten joulukuussa sosialidemokraattien esitystä jolla tämä virhe korjataan ja paikataan

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta on poikkeuksellisen merkittävä

nyt minusta arvostamani pääministeri kyllä toimii tässä niin kuin sanotte kylmän rationaalisella tavalla

arvoisa puhemies

kun totean että suomessa osallistuu vapaan sivistystyön piiriin sen erilaisiin opetus kurssi ja muihin tapahtumiin lähes miljoona suomalaista ihmistä niin käy ilmi kuinka isosta asiasta on kysymys

edustajat rundgren ja puumala te olette koulutusihmisiä te hyvin tiedätte mitä tarkoittaa kansallinen koulutuspolitiikka josta äsken sanoin että me olemme sitä paljon yhdessä tehneet

minä uskaltaisin sanoa nyt kyllä tällä tavalla niin kuin eräät muutkin asiantuntijat että tämä hallituksen suhde kuntiin on nyt sen kaltainen kuin te herra pääministeri olette todennut ja myöskin valtiovarainministeri katainen että ei mitään leikkauslistoja tehdä ei niitä ole olemassa eikä tule

joissakin asioissa kokoomuskin on ollut mukana mutta pääosin on tehty maalaisliiton ja keskustapuolueen kanssa

sitten oliko se niin että edustaja rundgren sanoi sanatarkasti että tässä ollaan ikään kuin jättämässä koko tämä asia säästöjen toteuttaminen täysin ministeriön armoille

te teetätte niitä kunnilla jo nyt ja sen takia minusta tavallaan tällaisesta kylmästä rationaalisuudesta mitä te korostatte tässä maksavat hinnan vanhukset ja lapset jotka tarvitsevat niitä palveluja tässä ja nyt ja joilla ei ole aikaa odottaa kuukausi tai vuositolkulla jotta se riittävä rahasumma sitten saadaan

tuskin olisin täällä nyt kansanedustajana jollen aikanani olisi voinut käydä kansankorkeakoulua ja saada sieltä sellaisia siipiä matkaani joita olen voinut sitten eri yhteyksissä käyttää hyväkseni ja toivoakseni myöskin muitten ihmisten hyväksi

en voi pitkästä kokemuksesta puhua kaksi vuotta ministerinä ja kuitenkin kun olen seurannut niin kyllä minä aika paljon myöskin luotan siihen virkamieskuntaan ja poliittiseen ohjaukseen joka opetus ja kulttuuriministeriössä on

jos nyt oikein ymmärrän niin totta kai oppisopimuskoulutus on ensisijaisesti itsekin näen sen näin aikuiskoulutukseen istuva muoto mutta on se toki tärkeä monille nuorillekin ja erityisesti tässä tilanteessa se on erityisen sopiva nuorille

siis kysymys on koulutuksesta oppimisesta jota antavat kansalais ja työväenopistot kansanopistot kesäyliopistot opintokeskukset

se on joka tapauksessa huomattavan iso summa mitä kunnat tarvitsevat palvelujensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja se on myöskin tasa arvopolitiikkaa

sitä on ollut maailma sivu ja on nytkin ja sen takia on tärkeää että se on tässä mukana jotta tasa arvo ja saavutettavuus toteutuisivat

tätä kansan oikeustajun ikään kuin ymmärrystä olisi valtiovarainministeri parantanut paljon se jos te olisitte oikeasti ottaneet vastuuseen maksumieheksi eurooppalaiset pankit aivan kuin täällä sosialidemokraatit vasemmistoliitto ja oppositio ovat vaatineet

viittaan taas vanhuksiin ja lapsiin jotka joutuvat kärsimään hallituksen liian tiukasta sanoisin oikeistolaisesta talouspolitiikasta

se mikä minua sivistyspoliitikkona ikään kuin loukkaa ja harmittaa tämän asian yhteydessä on se että kun aikuiskoulutusta ja koulutusta suomessa nyt jatkossa kehitetään niin pitää tällaista läpinäkyvyyttä pyrkiä lisäämään että tavallaan niitten panosten jotka ministeriöstä laitetaan oppilaitoksiin pitäisi olla tarkkaan luettavissa ja nähtävissä mitkä niiden vaikutukset ovat

tämä hallituksen esitys sai sivistysvaliokunnassa poikkeuksellisen myönteisen hyvän vastaanoton

käytännössä kaikki järjestöt joita kuunneltiin ja se oli erittäin kattavaa pitivät tätä esitystä hyvänä

kansa ei ymmärrä sitä että ne jotka itse asiassa ovat keskeisiä syyllisiä ja ovat holtittomasti levittäneet rahaa kreikkaan seuraavat katseella eivätkä osallistu näihin talkoisiin

se selkiyttää koulutuksen järjestämistä ja nämä selkeät rahoituslinjaukset auttavat tekemään myöskin toimijoiden mielestä entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa vapaata sivistystyötä

minä olisin toivonut että tältä osin valiokunta olisi ollut paremmin hereillä

se olisi pitänyt nyt kytkeä tähän yhtä nopealla aikataululla kuin meitä nyt runtataan tekemään tämä päätös

pyritään keskustelemaan asiallisesti ihan oikeasti

mielestäni kannattaa tässä yhteydessä todeta valiokunnan mietinnöstä se itse asiassa kasvava tarve joka on olemassa vapaalle sivistystyölle

otan kaksi asiaa esille

tämän sivistystyön huima ideahan on että sen tavoitteena on laaja alaisesti edistää ihmisten oppivaa ja aktiivista elämäntapaa tukea kulttuuriin kasvamista sekä vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen elinvoimaa ja hyvinvointia

työttömyys

en halua nyt muistella enempää taaksepäin mutta semmoinen väite että edellinen hallitus olisi tehnyt enemmän ei pidä paikkaansa

sekin määrä oli jo erittäin korkea se sovittiin hallitusohjelmaneuvotteluissa joissa tahtipuikkoa heilutti kokoomus

minulle iso kuva tässä uudistuksessa on se että me voisimme muutaman vuoden päästä oikeasti puhua kansallisesta terveys ja sosiaalihuoltopolitiikasta

puhemies

meillähän on suomessa edelleen varsin kattava hyvä ja toimiva vapaan sivistystyön oppilaitosverkko niin että kaikilla kansalaisilla riippumatta asuinpaikastaan on mahdollisuus saada palveluja tällaisiin sivistys ja tietotarpeisiin

älkää nyt levittäkö sitä pelkoa koska siihen ei ole mitään tarvetta ja syytä aivan niin kuin edustaja kantola tuolta siteerasi kesua

siinä tuli vähän sellainen olo kun kuunteli tuon nato kannanoton että kyllä siinä edustaja zyskowicz jota yleensä arvostan veti nyt sillä tavalla ehkä mutkat suoraksi

hallitus haluaa kehittää lukiota itsenäisenä koulutusmuotona tehdä siitä mahdollisimman hyvän yleissivistävän koulutuksen joka tarjoaa erinomaisen lähtökohdan pyrkiä yliopistoihin ammattikorkeakouluihin minne kukin nuori sitten haluaa

esimerkki

te olette nyt tarkkailussa ministeri orpo

sitä arvostetaan ja ihaillaan ympäri maailmaa

annan teille keltaisen kortin saavutuksistanne ja arvioimme sitten alkusyksystä kun budjetti tulee onko tulossa toinen

mutta en pyytänyt puheenvuoroani tähän asiaan

kun totesin että on kasvava tarvekin edelleen vapaalle sivistystyölle niin korostan siinä yhteydessä erityisesti sitä miten nopeasti työmarkkinat muuttuvat

me olemme pitäneet kiinni siitä että meillä on kansallinen koulutuspolitiikka tasa arvoinen laadukas ja hyvä

myöskin minä haluan antaa hallitukselle tunnustuksen sen saman jonka arvostamani keskustapuolueen edustaja kääriäinen totesi

samoin hallitus haluaa kehittää meidän ammatillista koulutustamme sen tutkintoja mahdollisimman hyvin työelämässä ja nuoren tulevaisuudessa tarvittavaksi

haluaisin nähdä että muutaman vuoden päästä myöskin meidän terveys ja sosiaalipolitiikasta voidaan puhua kansallisena politiikkana

sanoitte sanatarkasti että hallitus on toiminut luottamusta herättävällä tavalla

sieltä tulee uusia koulutustarpeita paljon joista ainakin osaan esimerkiksi oppimisvalmiuksien kohdalla vapaa sivistystyö voi tarjota erinomaisia työkaluja

sitten mielestäni eräs tärkeä periaatteellinen asia on jäänyt liian vähälle

kolme sellaista rakenteellista kehittämisasiaa jotka ovat menossa

viittaan vaan esimerkiksi meidän erinomaisesti menestyvään teollisuuteemme joka yleensä myy tuotteitaan laajoina huoltokonsepteina

itse asiassa tänään valtioneuvosto hyväksyi asetuksen muutoksen joka koski ammatillisen ja lukiokoulutuksen valintaperusteita ja joka vahvistaa peruskoulun päättävän nuoren pääsyä välittömästi toisen asteen koulutukseen

on myös kesäyliopistojen merkitys kesäopiskelun kasvu ja toteaisin myöskin niin että tämä kasvava eläkeläisväestö seniorikansalaiset eläkeläiset myöskin haluaa henkisiä virikkeitä ja tähänkin vapaa sivistystyö myöskin tämän lain jälkeen tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia

se on ollut takeena myöskin erinomaisessa kansallisessa koulutuspolitiikassa ja sen tuloksissa ja

toinen rakenteellinen kehittämiskohde liittyy laajasti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen siten että painotamme ja otamme mukaan työvaltaista opiskelua tekemällä oppimista

meillä suomessa kansalaisten keskuudessa on tietynlaista moraalivajetta suhteessa poliittisiin päätöksiin myöskin päätöksiin joita ahneet yritysjohtajat ovat tehneet palkkioittensa suhteen

kolmas liittyy oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen nimenomaan nuorten ikäluokan osalta ja siihen osana yhteiskuntatakuuta on erikseen varattu myöskin määräraha ja siihen liittyy myöskin tämä työnantajien korvaustason nostaminen jolla houkutellaan myöskin työantajia sitten palkkaamaan nuoria

arvoisa puhemies

pitäisin itse erittäin tärkeänä nyt sitä että hallitus omassa toiminnassaan voimaperäisesti vaikuttaa siihen että nämä kymmenet miljardit jotka ovat siis kansalta ryövättyä rahaa saadaan tavalla tai toisella tai ainakin merkittävä osa takaisin ukrainan kansaa palvelemaan elinkeinojen kehittämiseen ja niin edelleen

täällä edustaja alanko kahiluoto mielestäni tärkeään asiaan puuttui kun hän nosti esille tämän eriarvoisuuden mikä nyt isoissa kaupungeissa jo helposti näkyy että osin asuntopolitiikan seurauksina maahanmuuttajat asuvat tietyillä alueilla ja helposti tapahtuu tämmöistä köyhyyden ja pienituloisuudenkin kasautumista

arvoisa puhemies

edustaja paloniemi erittäin ärhäkkäästi kävi ammattikorkeakoulujen kimppuun

kuitenkin nyt toistan sen tosiasian että suomen nuorille on tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen jälkeen korkea asteen aloituspaikkoja joka puolella suomea enemmän kuin on tänä päivänä

sen takia hallitusohjelmassa ja kesussa on selvästi todettu että me haluamme vaikuttaa siten että kun valtionosuusuudistusta tehdään niin esimerkiksi peruskoulutuksen valtionosuusjärjestelmää kehitetään niin että se ottaa huomioon alueen työttömyyden vanhempien koulutustason maahanmuuttajien aseman

ja toivoisin että pääministeri tai ulkoministeri voisi myöskin tätä asiaa vielä kommentoida että se otetaan äärimmäisen tosissaan

ikäluokat supistuvat erittäin merkittävästi ja tämä on yksi osasyy minkä takia aloituspaikkoja oli tarkoituksenmukaista ja järkevääkin vähentää

on syytä palata tämän asian periaatteelliseen ja poliittiseen ytimeen ja se on se että on perustettu tällaisia pöytälaatikkoyhdistyksiä keräämään rahaa

yhdistykset eivät kokoonnu puheenjohtajansa johdolla

he sisäisesti hakivat oikeita painotus ja profiilialoja ja olen käyttänyt esimerkkinä muun muassa turun ammattikorkeakoulua joka seitsemästä opintoalasta päätti fokusoida jatkossa laadukkaan koulutuksen neljään pääkoulutusalaan

sitten edustaja tiilikainen halusi nostaa tärkeän asian esille että ei ole niinkään nyt tärkeää keskustella aloituspaikoista

voidaan asettaa kyseenalaiseksi niitten juridinen asema mutta vähintäänkin niitten moraalinen oikeus toimia siinä muodossa kuin ne ovat toimineet ja keränneet tässä yhteydessä sitten keskustalle huomattavan vaalituen

tämä oli minusta tärkeä asia koska minäkin toivoin tältä keskustelulta sitä ettei tämä nyt ole niin kuin keskustan vaalitupailtakeskustelua ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista

kun olin ministeri poistin taulun työhuoneesta laitoin nuppineuloilla sinne lapin itä suomen ammatilliset oppilaitokset lukiot

olen vakuuttunut siitä että tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen jälkeen kun se on toteutettu loppuun asti suomessa on alueellisesti kattava laadukkaasti korkeatasoinen profiloitunut kansainvälinen elinvoimainen erinomainen ammattikorkeakoulujärjestelmä

se henki jäi ministeri kiurulle ja nyt meille on tulossa tämä saavutettavuuskorotus syrjäisyyskerroin

ei se ollut mitään räksytystä vaan aitoa huolta siitä että pohjoismaissa lisätään koulutukseen ja tutkimukseen määrärahoja saksassa kaikissa niissä maissa joiden kanssa me kilpailemme markkinoilla ja osaamisessa

erityisesti kiinnitetään huomiota tähän läpäisyyn tutkinnon suorittamiseen tavoiteaikataulussa ja sitä tullaan tukemaan ja kannustamaan myöskin uudessa rahoitusjärjestelmässä

kutsun sitä selkokielellä tasa arvokertoimeksi jolla turvataan koulutuksen saatavuus

me olemme saaneet pääosin arvoisa puhemies ammattikorkeakoulujen rehtoreilta omistajatahoilta myönteistä palautetta tästä kokonaisratkaisusta

minulla on sattumalta mukana myöskin suomen kansanopistoyhdistyksen lausunto koskien juuri tätä vapaan sivistystyön lain muutosta

on myöskin kirjoitettu kesuun vahvasti opinto ohjauksen vahvistaminen kaikilla koulutuksen tasoilla

kaksi esimerkkiä

tämä samapalkkaisuusohjelma on asetettu hallituksen tavoitteeksi